työstä on puute

julkisessa rakentamisessa voimme panostaa kaavoitukseen vaikkapa päiväkotien rakentamiseen lämmitysjärjestelmien suunnittelemiseen esimerkiksi niin että jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa maalämpö otetaan heti suunnitelmiin mukaan

on erittäin tärkeää että tästä asiasta edelleen täällä salissa keskustellaan ja sisäisen turvallisuuden selonteko on piakkoinkin saapumassa myöskin tämän eduskunnan käsiteltäväksi

näihin muutoksiin on ollut paineita vuosien ajan

sdp puhuu siitä että puukauppa pitää saada vilkastumaan

valiokunta toteaa että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kuntien paineet kunnallisveron korotuksiin kasvavat ja aiempaan valiokunnan lausuntoon viitaten pitää tärkeänä että kuntien veropohjaa vahvistetaan ja kiirehditään toimenpiteitä jäteveron tuoton ohjaamiseksi kunnille

jotenkin tässä nousee mieleen se onko tässä joku kytky rakennettu näiden kahden asian sisään niin että esimerkiksi jos tällainen metsävero olisi niin sen saisi sitten vähentää myyntiverotuksessa ja sillä tavalla puukauppaa saataisiin vilkastettua

samoin tulisi pohtia voitaisiinko kehitettyä teknologiaa käyttää esimerkiksi öljykattiloitten muuttamiseen puuhakkeella tuotetulla kaasulla käyväksi ja voidaanko tälle antaa tukisysäys kuten ministeri vapaavuori asian ilmaisi

suomalaisen metsätalouden yllä on uhkia myös unionin lainsäädännön kautta jossa en voi nähdä millään muotoa hyvänä sitä että erilaisin ilmastosopimuksin yritetään puuttua kansalliseen metsälainsäädäntöömme

tällä hallituskaudella ja istuntokaudella on tulossa ennätysmäärä hallituksen esityksiä

parhaillaan on käynnissä kuntauudistukseen liittyen valtionosuuslainsäädännön uudistaminen jossa arvioinnin kohteena on valtionosuusjärjestelmä kokonaisuudessaan

kuulen jatkuvasti niitä puheita etteivät kantelut laillisuusvalvojille johda mihinkään eli kritiikkiä tulee näistä lukuisista ei anna aihetta päätöksistä

toivoisin että näitä hallituksen esityksiä voitaisiin vielä kammata tarkalla seulalla mitkä niistä ovat esimerkiksi yritystoimintaa rasittavia lisäsäädöksiä

voidaan toki sanoa että puheissa on hävinneen pettymyksiä mutta haluan kuitenkin tuoda myös terveisiä heiltä jotka esittävät huolensa hallintokulttuuriamme kohtaan

toivon näin että tämä keskustelu nyt saadaan laimennettua ja tänä iltana kokoomuksen suusta kuultuna voidaan sitten tehdä se johtopäätös että näitä veroja ei ole tulossa

valiokunta on eri yhteyksissä kiinnittänyt huomiota siihen että kuntien väliset erot sekä tulo että menokehityksessä ovat suuria ja eriytymiskehityksen arvioidaan tulevina vuosina jatkuvan ja erilaiset olosuhdetekijät ja palvelutarpeet tulisi huomioida paremmin valtionosuusjärjestelmässä

tarkastaessaan eri toimielimiä laillisuusvalvojat voisivat kiinnittää huomiota juuri tuomioistuinten osaamiseen eli kuten vaasan hovioikeuden eläkkeellä oleva presidentti erkki rintala sanoi tuomioiden hyvyyteen

nyt elämme myös taloudellista taantumaa

tehdas joka tällä hetkellä todellakin jauhaa kanadassa hyvää sellua pitkäkuituista sellua mitä pohjoisesta oli saatavana on minusta syönyt yhdeltä osaltaan tämän kehityksen raaka ainetta

valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän kuntien nykyisten tehtävien kartoittamiseksi ja sen arvioimiseksi voidaanko kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentää

mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause sekä vastalause jossa on pykälämuutosehdotuksia ja lausumaehdotus

tarkoitan sitä kun me puhumme esimerkiksi nanoteknologiasta nanoselluloosasta tulevaisuuden materiaalina joka on lujaa jolla voi korvata monenlaista materiaalia ja vieläpä kotimaisesti ei tarvitse tuoda esimerkiksi metalleja liikennemerkkejä tai muuta varten

liikkuessani vaalipiirissäni hyvin usein saan kuulla jonkun oikeudettomaan tilaan joutuneen kansalaisen kysymyksen miten pääsee oikeuksiinsa

kun kyseessä on lupamenettelyihin ja elinkeinoelämään liittyvä asia joka voi vasta vuosien valituskierroksen jälkeen päättyä valittajan kannalta positiiviseen lopputulokseen keskustelevammalla hallintotavalla tämä positiivinen lopputulos olisi mitä todennäköisimmin voitu antaa jo asian tultua vireille

metsähallituksen lainsäädännön uusimisesta on todettava että täytyy äärimmäisen varovaisesti suhtautua näihin yhtiöittämisajatuksiin joissa kasvoton yhtiö olisi valtion omaisuuden hallinnoijana tai pohjoisessa julkisen vallan käyttäjänäkin

luvituksen parhaasta tai huonosta päästä esimerkki

ei sitä voida erottaa minun mielestäni koska pohjoisessa on kuntia joiden pinta alasta puolet on valtion metsää

on oltava äärimmäisen tarkkana kuka siellä sitten sitä ääntä käyttää

olisiko tämä sama oikeudenmukainen päätös voitu tehdä jo aiemmin

maa ja metsätalousministeri totesi itsekin että metsähallitus on merkittävä työllistäjä ollut monelle nuorellekin juuri se tärkeä ensimmäinen työpaikka kun puhutaan tänä päivänä vaikkapa nuorisotakuusta ja siitä että nuoret pääsevät työelämään kiinni

voi kysyä näitten valitusten hintaa talousvaikeuksissa rypevän maamme talouteen ja sitä jos mietitään yhdeksää ja puolta vuotta paljonko talouselämän suhdanteet muuttuvat tänä aikana

lopuksi vielä ilmastoasioista haluan todeta sen että minusta ympäristöministeri haki liian kaukaa esimerkkejä siitä mitä me metsäsektorillamme voimme olla tekemässä tämän globaalin ilmastopolitiikan kanssa

arvoisa herra puhemies

niin on täällä useaan kertaan todettu että kuntarakenteen uudistamiselle on tarvetta ja perusteita mutta työssäkäynti ja asioimisalue on liian laaja ja sekava käsite eikä se nimenomaan sovi koko maata koskevaksi periaatteeksi millään muotoa

toki esimerkkinä voimme olla ja olla vaikkapa koulutusviennin muodossa esimerkkinä

täytyy todeta että monimutkaisestipa se täytyy sitten muuttaa laki ja todeta se tosiasia että poro kulkee näillä ikiaikaisilla laitumilla paliskunnissa mutta näin kai se sitten on kun kuntarajat muuttuvat

mutta mitä tällä uudistuksella saadaan

eli tällaista tietämättömyyttä ei kyllä tulisi hallinnossa liioin olla

oikeusasiamiehen oltua yhteydessä poliisiin se antoi samana päivänä pyydetyt asiakirjat ja tämähän osoittaa sen että jos kantelija ei olisi mennyt näin pitkälle hän ei olisi ehkä pitkänkään ajan kuluessa saanut sitten näitä asiakirjoja ja sitten olisi jäänyt vaille hänelle kuuluvia oikeuksiaan

mutta totta kai meidän on toki tunnustettava rehellisesti että jos siellä poronhoitoalueella ja porojen laiduntamisessa on ongelmia niin kyllä niihin täytyy puuttua niitten maatalousyrittäjien esiintuomien ja maanomistajien esiintuomien ongelmien mukaisesti muuten me menetämme hyvinkin pian porotalouden mikä on kuitenkin aika tärkeä osa pohjoista taloutta

tuntematta kuitenkaan tapausta yksityiskohtaisesti tässähän emme niitä kuitteja näe tuli käsitys että oikeuksiinsa pyrkivä joutui ponnistelemaan päästäkseen oikeudenmukaiseen lopputulokseen

pidän tätä esitystä lähtökohtaisesti hyvänä mutta puutun muutamiin epäkohtiin ja asioihin jotka tarvitsee valiokuntatyöskentelyssä huomioida

sitten vielä palaan tässä viime kauden tarkastusvaliokunnan mietintöön koskien juuri hallintoa sillä kun hyvä hallinto toteutuu hallinto oikeuksien juttumäärät supistuvat laillisuusvalvojille tulevien kanteluiden määrä vähenee veronmaksajien kustannukset vähenevät ja talouselämän toiminta vilkastuu kun vaikkapa yritysten voimavaroja kohdennetaan toimintaan valitusten sijasta

eli tämä helpottaa tilannetta että satamiin ja jo valmiiksi teollisuusalueille kaavoitetuille paikoille saadaan helpommin pistettyä tuulimylly mutta tarvitsee muistaa että välttämättä kaikki teollisuusalueet eivät sitten taas ole semmoisessa paikassa ettei se haittavaikutus mikä myllyllä voi olla kantautuisi vierellä olevan asuinalueen ääreen ja olosuhteisiin elikkä tarvitsee aina katsoa missä ja millainen se teollisuusalue on

arvoisa puhemies

ongelmia

näinhän tämä todellakin on että hallintovaliokunta mietinnössään lakimietinnössään edellytti tätä selontekoa tulevalta eduskunnalta

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta ei myöskään voi lähteä pakoon

maatamme tulee voida kehittää ja hyödyntää tasaisesti etelästä pohjoiseen ja idästä länteen eli elinkeinoelämänkin kannalta on tärkeää että meillä on tasainen vahva kuntarakenne koko maassa

mutta arvoisa ministeri olisin kysynyt vielä tuosta poliisiammattikorkeakoulun tilanteesta ovatko siellä sitten opetusresurssit riittävät

kiinnitin huomiota jo asiantuntijakuulemisissa kun laki poliisiammattikorkeakoulusta säädettiin ja siellä haetaan koulutuksen tuottavuutta laajentamalla verkko opetuksen käyttöä

hyvää on kuitenkin se että satamissa ja teollisuusalueilla on jo usein korkeita rakennuksia ja toimintaa mikä aiheuttaa meteliä

uskon sinänsä kyllä että verkkoalustoilla opiskelu on tehokasta ja tuloksellista mutta siis on kysymys nyt kuulunut onko tätä ollut liian vähän aiempaan verrattuna vai onko tässä nyt sitten ihan kysymys siitä ettei ole resursseja ja joudutaan sitten siirtymään enemmän tähän verkko opetukseen

pidän erityisen välttämättömänä että koulukiusaamiseen kiinnitetään huomiota ja toivon että maassamme hyvin vireille saatu koulupoliisitoiminta voisi jatkua vaikka tiedämme poliisin niukkenevat resurssit

valtion maksamat porkkanarahat on käytetty kosioretkillä huomenlahjojen tapaan lyhytnäköisiin investointeihin ja pahimmassa tapauksessa ne ovat kuluneet henkilöstön etujen harmonisointiin joka on tarkoittanut etujen nostamista ylimpien esimerkkien mukaan kaikille

meteliä tai meteliä pitäisikö sanoa ääntä matalataajuuksista ääntä mikä näistä myllyistä lähtee on hyvin paljon tutkittu ja siitä on todettu että se ei ole ihmisen terveydelle hyväksi

sitä pystytään pedagogian tukena käyttämään

kuitenkin jostain syystä edelleen niitten tutkimuksien tuloksia epäillään ja tätä päämäärää että suomi on tuulimyllyjen maa viedään kovasti eteenpäin ilman että näitä kunnolla tutkitaan ja perehdytään muun muassa etäisyyksiin

myös muita haittavaikutuksia tulee

sijoitus yleisesti tarvitsee katsoa ettei se ole alueella missä ovat luontoarvot erityisen korkeat kuten esimerkiksi semmoisilla tuntureilla mitkä näkyvät muutamissa puheissa on tullut esille pitkän matkan ja sitten ettei se ole esimerkiksi lintujen muuttoreiteillä

kuntaliitoskumppanit joutuvat melkeinpä sumussa arvioimaan organisaatioidensa yhteenlaskettua todellista vastaavuutta ja tarvetta ja aivan liian pikaisella aikataululla niin kuin täällä on näistä kuulemiskierroksista todettu

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja antoi positiivisia näköaloja euroopan taloudesta mutta kuitenkin totesi siinä varsin sen totuuden että euroalue itsessään eli ne alueet jotka eivät ole eurovaluutassa pärjää paremmin tällä hetkellä

onko euro liian poliittinen valuutta ja epäonnistunutkin valuutta

yksi asia mikä on hyvin harvoin tullut esille

radioalan ammattilaisten tietämyksen perusteella tuulimylly joka sijaitsee joko ennen televisioantennia tai sen jälkeen suhteessa lähettävään mastoon voi aiheuttaa häiriötä ja semmoista välkettä nimenomaan televisiokuvaan

jotta näin tehtävissä kohtuullisissa liitoksissa saataisiin hallituksen tavoittelemaa tehokkuutta ja nopeita taloudellisia vaikutuksia melkein väittäisin että kuntajakolaissa olisi tehtävä täydellinen takinkäännös

koko tämän hallituskauden budjetit ovat olleet liikenteen osalta kovin vaatimattomia suhteutettuna teittemme ja väyliemme kuntoon ja tietysti korjausvelkaan

on totta että liikennehankkeet ovat kalliita ja siitä seuraa usein jopa katkerakin priorisointi minne näitä hankkeita saadaan

ja jos niitä on sekä että ennen ja jälkeen niin se on kaikista pahin vaihtoehto

elikkä usein terveyskeskuksen perjantaiehtoon arki on sitä että terveyskeskuslääkäri ei voi muuta kuin kirjoittaa iltapäivästä jatkolähetettä perusterveydenhuollosta jatkohoitoon aluesairaaloihin keskussairaaloihin ja yliopistollisiin sairaaloihin koska oma terveyskeskus perusterveydenhuolto ei voi hoitaa

arvoisa puhemies

siinä on tuulivoimapuisto kylän ja eurajoen radiomaston välissä ja sitten samassa linjassa kylämme takana

näihin tämmöisiin kohtiin pitäisi varautua sitten tulevaisuudessa

haluaisin kysyä ministeri häkämieheltä kolmen maakunnan rajapinnassa elikkä oulun läänin pyhäjärvellä sijaitsevasta laguna hankkeen pitää mahdollisena sijoituspaikkana tälle la mahdollisesta sijoituspaikasta tulevaisuudessa joka oli edellisessä hallituskaudella temin asia temin projekti elikkä mitä tälle hankkeelle tällä hetkellä kuuluu ja oletteko tätä edistämässä

ymmärrän toki sen etteivät määrärahat olisi näitä onnettomuuksia estäneet mutta tämä osoittaa kyllä ikävällä tavalla sen että tarvetta tien turvallisuuden parantamiseen on

selonteko luettelee itsestäänselvyyksiä eikä siis muodostu strategiaksi kuten suuri valiokunta mietinnössään on itse toivonut tämä on kirjoitettu siihen mietintöön

olen jättänyt tästä asiasta kolmen muun kansanedustajan kanssa lisätalousarvioaloitteen muistutukseksi ja jatkotyöstöä ajatellen sillä muutoinkin liikennestrategiassa tällä kaudella keskustelun ytimessä vaikuttaa olleen enemmän ihmisten kuin tavaroiden kuljettaminen

pääministeri puhui kyllä puheessaan monesta muusta muun muassa puolueiden eu linjoista ja varsinkin suomen keskustan eu linjoista ja mikäpäs siinä mutta miten tällainen sitaatti ja laki ja siitä dialogi linjaa suomen eu politiikan vaikuttamisen strategian

molempia tarvitaan mutta lisätalousarviossa huomioitu äänekosken biotaloushanke ja pyhäjoen ydinvoimalahanke osoittavat myöskin sen että tarvitaan myös panostuksia teihin juuri elinkeinoelämänkin kannalta

olen ilmaissut täällä salissa huoleni ja moni muu siitä että sosiaali ja terveydenhuollossa on mitä ilmeisimmin jonkinasteinen työvoimapula jo olemassa

yksi on liian vahva euro josta kielii muun muassa viennin vetämättömyys

käyttekö tätä sektorien välistä keskustelua ja onko teidän mahdollista ottaa kantaa siihen kuinka joustavasti tämmöistä aikuiskoulutusta pystytään sosiaali ja terveydenhuollon alalle lisäämään